toivon että tällaisesta ajattelusta päästäisiin eroon ja hyväksyttäisiin kiihkotta ja väkivallatta myös muunlaisia mielipiteitä kuin vain se jonka itse omaa

myös eri asejärjestelmät tulevat tutuiksi ja testatuiksi näissä operaatioissa vaikka suoranaiseen tulitoimintaan taikka laukaustenvaihtoon ei kukaan toivo rauhanturvaajiemme joutuvan

kysynkin nyt ministeriltä kuinka suomalaisia sotilaita on ohjeistettu toimimaan tilanteessa jos he törmäävät unikonviljelypeltoon ja viljelmään ja jos huumekauppaa ei saada kaikesta huolimatta kuriin niin kuinka kauan suomi aikoo rahoittaa afganistanin hallintoa

arvoisa herra puhemies

tämä lakiehdotus on erinomaisen hyvä kuten on tässä moneen kertaan jo todettu ja minä lämpimästi kannatan salosen tekemää lakiehdotusta ja toivon että se menee läpi

on taloudellisesti edullisempaa ja kustannustehokkaampaa auttaa konfliktien osapuolia pääsemään keskinäiseen tulitaukoon ja lopulliseen rauhaan ja sitä kautta lähteä rakentamaan uutta alkua yhteiskuntajärjestykselle

mielestäni on erittäin tärkeää että suomen lipun alla kansainvälisillä taistelukentillä toimivien rauhanturvaajien oikeusturva saatetaan nykyistä huomattavasti paremmalle tasolle etenkin haavoittumistapauksissa

minä kannatan suomen liittymistä tähän operaatioon

luen sitaatin valiokunnan lausunnosta

metsästäjien toiminnalla on riistanhoitotyön ohella erittäin laaja yleinenkin merkitys muun muassa hirvikannan vähentämisessä

metsästyksellä hirvien aiheuttamia vahinkoja liikenteessä samoin kuin hirvien aiheuttamia vahinkoja maa ja metsätaloudelle voidaan vähentää

myös liikenneonnettomuuksissa vahingoittuneiden eläinten etsintä ja lopettaminen on suurriistavirka avun eli metsästäjien vapaaehtoisuustyön varassa

voin kokemuksesta sanoa että jos metsästäjillä ei olisi tätä suurriistavirka aputoimintaa poliisille niin liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet hirvet karhut peurat ja muu suurriista jäisivät käytännössä oman onnensa nojaan haavakkona tuonne metsään

arvoisa herra puhemies

edustaja karimäki piti turpeen veron laskua huonona asiana nykyisessä taloustilanteessa

lähi ja kodinhoitajat kiertelevät omilla autoilla päivittäin tuhansissa kodeissa tekemässä vaativaa työtään koska kunnilla ja kaupungeilla ei ole antaa työntekijöilleen autoja käyttöön

itse ajattelen päinvastoin kuin kunnioittamani ja arvostamani edustaja karimäki sillä tietämäni mukaan suurin yksittäinen syy kauppataseemme kehnoon tilaan on nimenomaan energian tuonti

myöskin näihin riistan maastolaskentoihin puhutaan riistakolmiolaskennoista riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen resurssit eivät riitä tähän laskentaan vaan tarvitaan vapaaehtoistyötä

myös monet metsäkoneen ja kaivinkoneenkuljettajat joutuvat käyttämään työmatkoillaan omaa autoa koska koneen omistajilla ei ole varaa hankkia kuljettajille autoa käyttöön

tämän takia olenkin sanonut että kun ollaan riistanhoitomakua nostamassa niin päinvastoin sitä pitäisi ehkä laskea mutta kun se ollaan kohdentamassa toivon mukaan riistanhoitotyöhön ja riistanhoitoyhdistyksille niin rahaa menee sellaisille joittenka selkä kastuu tuolla maastossa käytännön työssä

kuljettajat joutuvat itse hankkimaan auton jolla ajetaan työmatkat ja samalla kuljetetaan työkoneille työvuoron aikana tarvittavat poltto ja voiteluaineet

jos laskemme turpeen veroa me mitä ilmeisimmin samalla lisäämme turpeen ja metsähakkeen käyttöä täällä kotimaassa ja lisäämme näin muodoin myöskin kotimaisia työpaikkoja

käsitykseni mukaan nykyisessä työllisyystilanteessa meidän tulisi kaikin keinoin tukea ihmisten työssäkäyntiä myös pitkien matkojen päästä

tuntuukin hämmentävältä mikäli henkilöltä joka käyttää autoaan työmatkojen ohella selkeästi myös muuhun työtehtävään liittyen edellä kertomallani tavalla taukotilana ja liikkuvana varastona evätään oikeus verottomaan kilometrikorvaukseen

edustaja niikko oikeastaan varasti minun puheenvuoroni

mutta pitää muistaa tosiaankin se niin kuin tuossa edustaja niikkokin totesi että yhtään ainoaa euroa ei saada rikoshyötynä takaisin valtiolle jos asia ei ole ollut poliisin esitutkinnassa jos se ei ole ollut syyteharkinnassa ja jos oikeus ei ole tuominnut korvausta valtiolle

elikkä talousrikostutkinta on erittäin vaativaa korkeaa ammattitaitoa vaativaa tutkintaa ja siihen ei aivan aloittelevista poliisihenkilöistä ole

arvoisa herra puhemies

monissa puheenvuoroissa on kannettu huolta metsätilojen pirstaloitumisesta ja nähty sellaisia vaihtoehtoja että pirstaloitumista pienennetään yhteismetsillä tai muilla

edustaja jokinen pohti puheessaan olisiko tulevaisuudessa myös suomessa otettava käyttöön metsäkiinteistöille joku hehtaarikohtainen alaraja

minä itse suhtaudun erittäin varauksellisesti ajatukseen alarajasta sillä hehtaarikohtaiseen alarajaan siirryttäessä pakotetaan rajan alle jäävän metsätilan omistaja joko ostamaan tarvittava määrä lisää metsää taikka myymään se liian pieni metsätilansa

tämän takia onkin mielestäni syytä kysyä kuinka taataan asianmukainen hinta metsäkiinteistölle jos metsänomistaja joutuu myymään metsäänsä taikka ostamaan sitä lisää

lakiuudistuksen tarkoituksena on lisätä vapautta metsänomistajalle ja tuntuisi perin oudolta mikäli tätä vapautta leikattaisiin asettamalla tulevaisuudessa joku minimimäärä metsäkiinteistöjen koolle

joku hoitaa asian ja kukaan ei tiedä kuka se joku on ja tässä on nimenomaan se ongelma

edustaja martti korhonen kiinnitti hyvään tärkeään asiaan huomiota tuomalla tämän jäteongelman meidän tietoisuuteemme

toteankin tähän näin jatkan edustaja lintilän puhetta että ei ole salaisuus että sisävesien kalakannat kasvavat jatkuvasti ja kun kalakanta kasvaa yli äyräittensä kalakanta kääpiöityy ja tämä kalakanta tuottaa valtavasti fosforia sisävesiin

ainoa keino tämän fosforin torjumiseksi on suorittaa niin sanottua hoitokalastusta ja jos nämä niin sanotut roskakalat imuroidaan sieltä järvestä pois niin saamani tiedon mukaan turkistarhaajat ovat valmiita ottamaan kaiken sen roskakalan mikä järvistä imuroidaan pois ja tätä kautta vähennetään oleellisesti päästöjä myöskin sisävesien kohdalla

arvoisa herra puhemies

edustaja heinonen käytti erinomaisen hyvän puheenvuoron ja intaannutti minutkin tarttumaan muutamalla sanalla tähän ampuma aseen näyttämiseen mutta ensin tähän edustaja halla ahon tekemään erinomaiseen lakiesitykseen

tämä on tavattoman epäloogista kun tälle samalle aseelle joudutaan ottamaan nyt sitten pienoiskiväärin lupa ja sitten varsinaisen kiväärin lupa ja tämä tuntuu perin oudolta kun ase on muuten sama mutta ainoastaan piippu muuttuu

tästä edustaja heinosen mainitsemasta aseitten näyttämisestä ihan lyhyenä esimerkkinä vain se että henkilö saattaa pahimmillaan joutua asioimaan lupaviranomaisen luona viisi eri kertaa kun hän hankkii ampuma asetta

ensimmäinen kerta on se kun henkilö menee poliisin virkahuoneeseen täyttää hankkimislupakaavakkeen lähtee kotiin

me kaikki tiedämme että meillä on tällaisia yleisiä seuroja on urheiluseuroja kaiken näköisiä muita toimenpideseuroja ja muita jotka saavat valtiolta rahaa jotka avustusta voivat anoa mutta valitettavasti metsästysseurat ovat sellaisia seuroja joille ei valtion yhteistä rahaa tule

sieltä tulee kahden kolmen viikon päästä kutsu haastatteluun henkilö menee poliisilaitokselle haastatteluun ja mikäli osaa vastata haastattelussa oikealla tavalla oikeisiin kysymyksiin hänelle päätetään myöntää hallussapitolupa

kun metsästysseurat pitävät yllä ampumaratoja tai lahtivajoja ja muita niin tämä tehdään täysin omalla rahalla omalla kustannuksella ja niin sanotusti talkootyönä

arvoisa rouva puhemies

esityksen tavoitteena on sujuvoittaa upseerikoulutuksen järjestämistä kehittää maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoiden urapolkumahdollisuuksia sekä yhtenäistää maanpuolustuskorkeakoulua koskevaa sääntelyä yliopistoja koskevan sääntelyn kanssa

sitten kun henkilö menee ja hankkii sen ampuma aseen niin kuin edustaja heinonen totesi tämän hankitun ampuma aseen kanssa joudutaan sitten menemään sinne poliisilaitokselle tarkastukseen

elikkä pururadalle kyllä ja katuvaloihin ja hiihtolatujen rakentamiseen rahaa saa ja yhteiskunta pitää sen yllä mutta metsästysseuran majalle ei yhteiskunnan kättä ojenneta

muutos koskee lähinnä upseerikoulutuksen ylempiä tutkintoja ja niiden opettamista sekä opetushenkilökunnan tehtäviä ja virkoja

tällä samalla reissulla luovutetaan sitten paperit ja saadaan tämän ampuma aseen väliaikainen hallussapitolupa ja tilataan varsinainen ampuma aseen hallussapitolupa joka tällä hetkellä on sellainen muovinen pankkikortin tapainen kaavake tai pankkikortin tapainen no hallussapitolupa

esitys sisältää siten lähinnä vähäisempiä muutosehdotuksia jotka koskevat maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan ja opetuksen ohjausta tutkijauran kehittämistä dosenttien asemaa ja muutamia luonteeltaan lähinnä lakiteknisiä muutosehdotuksia

nimittäin puolustusvoimilta nyt lakkautetaan joukko osastoja ja näillä joukko osastoilla on käytössään hyvin toimivia ja asianmukaisia ampumaratoja

kun sitten tämä hallussapitolupa on tullut mikä saattaa kestää useita viikkoja niin tämä henkilö joutuu sitten palauttamaan tämän väliaikaisen hallussapitoluvan ja hakemaan sitten tämän muovisen varsinaisen luvan

maanpuolustuskorkeakoulun tehtäviä laajennettaisiin siten että maanpuolustuskorkeakoulu vastaisi jatkossa upseerikoulutuksen kokonaisuudesta sisältäen tutkintoihin kuuluvat opinnot ja niiden rinnalla suoritettavat sotilasammatilliset opinnot

tiedän monia metsästysseuroja jotka ovat yrittäneet saada tätä käytöstä poistettua ampumarataa käyttöönsä ja olleet yhteydessä puolustusministeriöön ja sieltä on osoitettu kyllä kylmää kättä että ei käy

elikkä saman asian takia joudutaan asioimaan viisi eri kertaa poliisilaitoksella ja normaalitilannehan on se että poliisilaitos on auki virka aikana

elikkä ministeriön intressissä näyttää nyt olevan se että on helpompaa tai halvempaa purkaa se rata kokonaan kuin että annettaisiin sille radalle jatkoaikaa ja paikalliset metsästysseurat ja urheiluampujat saisivat asianmukaisen harrastuspaikan

toisaalta uudistus säätää tiedepolitiikan ohjausta sillä ehdotuksen mukaan puolustusministeriö asettaisi yhteistyössä puolustusvoimien kanssa maanpuolustuskorkeakoulun tiedepolitiikan kannalta keskeiset tavoitteet sekä vastaisi tavoitteiden toteuttamisen seurannasta ja arvioinnista

monilla ihmisillä on töitä ja henkilö saattaa joutua saman asian takia ottamaan viisi kertaa töistä vapaata jotta hän pääsee käymään asioimassa tämän aseen kanssa

tämä on minun käsitykseni mukaan aivan ihmeellistä käytöstä semminkin kun puhutaan siitä että ampumisen pitäisi yleensäkin tapahtua asiallisilla radoilla ja asiallisilla seuduilla että ei olisi tällaista niin sanottua hiekkakuopparäiskimistä

tämä on tavattoman monimutkainen lupamenettely ja aivan niin kuin edustaja heinonen totesi kun ovat tällä hetkellä julkisesti nähtävissä nämä ampuma aseen näyttöjen varausajat niin voi olla teoriassa jopa sellainen mahdollisuus että kansalainen menee ajaa autonsa poliisilaitoksen pysäköintipaikalle ottaa sieltä autosta ampuma aseen menee poliisilaitokselle esittämään tätä asetta ja kun ase on tarkastettu kansalainen tulee takaisin sinne autoon ja kun nämä poliisilaitokset ovat yleensä maakuntakeskuksissa niin kun maakuntien reuna alueilta kansalainen lähtee sinne maakuntakeskukseen niin ei välttämättä mene vain ja ainoastaan sitä yhtä asiaa varten vaan saattaa viettää siellä enemmänkin aikaa kiertelee maakuntakeskuksessa eri kauppaliikkeissä ja muissa ja koko ajan hänellä on autossa tämä ampuma ase

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva ministeri puhui äsken niin kauniisti että hän oli lähestulkoon jo kääntää minunkin pääni tässä liikkuvan poliisin sulauttamisasiassa mutta vielä jäi pikkuriikkinen epäilyksen siemen ja minä kerron teille arvoisat kollegat mikä se on

kolmikanta puolustusministeriö pääesikunta maanpuolustuskorkeakoulu on suoraviivaisessa sotilastoiminnassakin kannatettavaa väärinymmärrysten välttämiseksi

esitys on mielestäni kannatettava koska tiedepoliittisten tavoitteiden asettamisella tuetaan maanpuolustuskorkeakoulun sotilaskoulutukseen liittyvien tehtävien sekä akateemisten tavoitteiden yhteensovittamista osana kansallista korkeakoulujärjestelmäämme

kun poliisilaitosten rahakehykset ovat todella tiukalla ja käy niin että norovirus tai joku muu tauti kaataa hälytysvuorossa olevan partion tautivuoteeseen partioauto on tyhjä

arvoisa herra puhemies

kun suomessa on rakennettu yhteiskunnan verovaroilla ampumaratoja tuntuu perin hämmentävältä se että näitä verovaroin rakennettuja ratoja ollaan nyt sitten purkamassa vaikka niille olisi aivan selvästi käyttöä

jostakin pitää ottaa partiohenkilöstö tilalle

kiitoksia

ne ovat asianmukaisia ratoja joilla on turvavallit ja muut huomioitu ja annettaisiin näille radoille jatkoaikaa

arvoisa herra puhemies

keskusteluoppaat yhdistää länsi vantaalle vedetyt t